siinä suhteessa tulee myöskin selkeää työnjakoa

todellakin toivoisin että ei käy niin kuin on käynyt esimerkiksi ympäristöhallinnon puolella että ei ole oltu edes valmistelussa mukana kehitystehtävissä ja sitten kun on valmistelu lopussa on alettu sanoa että ei tämä käykään

varmaan voimme kaikki uskoa että kokonaisenergiankulutuksen määrä on vähenemässä mutta oli myöskin tietyissä ryhmäpuheenvuoroissa että ihan selkeästi sähkönkulutuksen määrä alenee

silloin tapahtuu juuri niitä asioita mitä tähänkin mennessä on tapahtunut että keskitytään hallinnon keskinäisiin selvittelyihin eikä varsinaisesti siihen miksi ollaan olemassa ja miten saataisiin myöskin viranomaisten toimesta kutakin aluetta suomessa kehitettyä

aikatauluhaaste on aivan oleellinen tässä

voin sanoa että minä uskon että ensi vuoden alussa kun tämän uudistuksen pitäisi olla voimassa se on edelleen syntyessään keskeneräinen ja voisi olla hyvä keskustella siitä mitkä ovat oikeastaan seuraavat stepit kunnes tämä aidosti tulee valmiiksi tehtäisiin järkevä aikataulu tälle uudistukselle

toisaalta meillä on tulossa tai muita tai pussillisen polttona tosin tämä tulos sähköautoja taas sähkön kulutus lisääntyy

johtajuushaaste on yksi erittäin suuri kysymys erityisesti elyn osalta

kangas sanoi on se että meidän teollisuutemme tuottaa tällä hetkellä kaksi kertaa tehokkaammin tuotteet kuin joku muu ja yhtenä kilpailuvalttina on myöskin edullinen järkevä sähkö

systeemi on nyt on tehty niin demokraattisesti että eri osastojen johtajat ovat vuorotellen myöskin elyn johtajia ja sitä kautta uskon että tässä erityisesti tarvittaisiin vahvaa johtajuutta joka ei tule toteutumaan helposti tässä mallissa

nyt on tietysti erittäin tärkeää että pystytään myöskin jo hallinnonalan sisällä suuntaamaan kaikki resurssit myöskin tämän uudistuksen yhteydessä ettei keskitytä vaan hallinnon uudistamiseen vaan keskitytään ennen kaikkea toiminnan painopisteiden mukaisiin uudistuksiin ja myöskin otetaan huomioon se että toiminta on oleellista ei vaan byrokratian pyörittäminen

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

puhuin omassa puheenvuorossani siitä että meidänhän täytyy siis saada parhaat henkilöt sekä ulkopuolelta että sisäpuolelta mukaan mutta se tilanne että siellä julkisesti katsotaan että nämä henkilöt halutaan ja sitten sisältä valitaan puolet heistä aiheuttaa sen että monet asiantuntevat huippuyksilöt eivät edes pyri sinne

edustaja männistö käsittelikin varsin perusteellisesti tätä voimalaitosveroa ja puutun vain kahteen erilliseen kohtaan tiiviisti

silloin tietysti täytyy kysyä minkälainen meidän uuden hallinnon pitäisi aidosti olla jotta se olisi sekä tehokas että myöskin sellainen joka pystyy kehittämään eri puolilla suomea mahdollisimman hyvin ihmisten elinolosuhteita

sen takia esitin vaalikollegion mahdollisuutta jossa sisällä käytäisiin läpi kaikki henkilöt se vaalikollegio joka on yliopiston sisäinen määrittelisi ja tulisi ulos sitten

on usein sanottu että yksi suomen kilpailukyvyn elementti on energia kilpailukykyinen energian hinta ja tässä tapauksessa voi helposti sanoa että mikäli tämän tyylisiä muutoksia tehdään niin se on energiahintakysymys

arhinmäen käsitystä siitä oletteko edelleenkin sitä mieltä vertailussa kaupungin ja kunnanvaltuustoon että kaupungin ja kunnanvaltuustossa saavat olla jäseniä ainoastaan kaupungin tai kunnan työntekijät eivät kuntalaiset

kyllä sitä vähän ihmetellen katsoo todellakin vasemmisto opposition kommentteja kun tuntuu että kahdessa vuodessa on onnistuttu tuhoamaan lähes kaikki

näköjään te ette kuitenkaan mieti juuri ollenkaan sitä pyrimmekö me säilyttämään kehittämään luomaan uusia aitoja työpaikkoja

toinen erittäin tärkeä kilpailukyvyn elementti on ollut meidän kehittämämme mankala yhtiöt eli teollisuus on myöskin omistanut energiantuotantoa omalta taholta ja sitten on saatu kustannuksen mukaisesti ilman voittoa energiaa tästä omasta tuotannosta jolloin tuleekin hyvä kysymys että mikä on se ansioton voitto jos tässä ei ole voittoa näitten mankala yhtiöitten toimesta aikaisemminkaan tehty

kertokaa nyt vihdoinkin konkreettisia keinoja miten niitä luodaan vielä tämän lisäksi mitä olemme nyt tehneet ja olemme tehneet todella paljon

eli silloin verot tulevat suoraan asiakkaiden maksettavaksi suoraan sekä kuluttajien puolelle että myöskin yrityspuolelle

ja miettikää sitä näkökulmaa suomen teollisuudelle jossa tulee kilpailukykyistä varmatoimista sähköntuotantoa minkälaisen perustan se luo suomalaiselle teollisuudelle

tämä on yksi elementti taas josta keskustellaan että paljonko meillä on tulevaisuudessa suomessa työpaikkoja verrattuna kenties joihinkin muihin maihin eli en pidä siinä suhteessa hyvänä uudistuksena kun keskusteltiin siitä että nyt ei yhtään lisää kustannuksia yritystoiminnalle ja ennen kaikkea teollisuudelle joka käyttää paljon energiaa

ja nyt on siltikin vaikka näitä ydinvoimaloita on täällä panostettu uusiutuvaan ja toivottavasti panostetaan huomattavasti lisää tehdään näitä pilottilaitoksia

fortumhan on kärjekkäästi jopa sanonut että on ollut helpompi tai vakaampi toimintaympäristö naapurimaassa investoida kuin suomessa ja se on aika huolestuttava viesti että suomea ei pidetä vakaana investointiympäristönä

meillä samanaikaisesti pitäisi uusia koko energiapuolen investoinnit että ne tehtäisiin uusiin innovatiivisempiin energioihin suomessa sanotaan vaikka jätteestä kultaa konsepti jossa yhtenä tulee energiaa sähköä

nyt ollaan erinomaisen tärkeän asian äärellä ja kiitos tarkastusvaliokunnalle siitä että on ottanut esiin tämän hometalokysymyksen

kuinka paljon se vähentää mahdollisuuksia näiltä yrityksiltä tehdä tämän tyylisiä uusia ehkä vähän tulevaisuuteen suuntautuviakin investointeja jotka voisivat olla myöskin vientiasioita sitten tulevaisuudessa

se tuntuu ehkä aika monesta kaukaiselta kunnes se konkretisoituu omalle kohdalle tai lähipiiriin ja varsinkin kun mietitään vielä terveysvaikutuksia joita ei oikein tiedostetakaan ja joita kenties seuraavien vuosien aikana nähdään tietyssä lääketieteellisessä tutkimuksessa josta nytkin on aika paljon viitteitä

siinä suhteessa pidän haastavana tätä esitystä jonka ymmärrän lähinnä vain niin että valtion puolella pitäisi saada verotuloja

toivon että tämä täysistuntokeskustelu aiheuttaa myöskin yhteiskunnassa paljon keskustelua mutta myöskin konkreettisia tekoja

mitkä ne käytännön vaikutukset kerrannaisvaikutukset vaikka työpaikkojen muodossa ja investointipäätösten muodossa ovat se ei välttämättä kuitenkaan ole hyödyksi koko kansantaloudelle eikä myöskään valtion verotuloille

ensimmäinen näkökulma liittyy tähän huolellisuuteen miten tätä on tehty kuinka vakavasti asioita on otettu esille

ja niin kuin valiokunnan mietinnössäkin todetaan tähän ei ole suhtauduttu riittävällä vakavuudella ja siinä suhteessa tämä keskustelu ja tämä keskustelunavaus on erittäin tärkeä

rakentamisen laadussa ei ole käytännössä tapahtunut näitten asiantuntijalausuntojen mukaan parannusta mikä on myös toinen hyvinkin ihmeellinen näkökulma

onko se kustannuskysymys puhutaanko enemmän neliöhinnoista otetaan kaikenlaista ylimääräistä mutta sitten nämä terveysasiat jätetään pienemmälle vakavuudelle

ja sitten ehkä se lopullinen syy on ollutkin se että jos on jotain tapahtunut ja jonkinlaisia ongelmia on näkynyt ei ole ollut korvausvelvollisuuksia

kyllähän se lähtee siitä näkökulmasta että on tällainen elinkaarilähtökohta jossa nämä vastuut ovat myöskin tarpeeksi pitkiä jolloin saadaan muutoksia koko asenteissa

arvoisa herra puhemies

kyllähän se tietysti on myöskin niin että suomen kokoisessa markkinassa suomen kokoisessa maassa ei nyt ihan hirvittävästi näitä energiapuolen investoijia ole eikä suomalaisia yrityksiä että tänne ei ihan kuin sieniä sateella niitä nouse

yksi sellainen tärkeä kysymys tietysti vielä on että suomalaisesta yhteiskunnasta voisi tulla todellinen pilottiyhteiskunta näitten uusiutuvien energioiden osalta ja myöskin todella kilpailukykyinen yhteiskunta suomalaiselle työlle ja elinkeinoelämälle

nyt on todellakin edetty voimakkaasti hallintolähtöisesti monta vuotta näissä kuntauudistuksissa ja kyllähän nyt olisi aika pikkuhiljaa mennä katsomaan kuntalaislähtökohtaisesti miten ne palvelut tuotetaan parhaiten

arvoisa puhemies

jos katsotaan että ne yhtiöt jotka toimivat jotka ovat tehneet jo aikaisemmin investointia joutuvat niistä vanhoista investoinneista jotka ovat vielä puhtaitten energialähteiden investointeja maksamaan nyt sitten jälkikäteen veroa niin kyllähän se ilman muuta houkuttaa miettimään sitä mihinkä ne käytetään

eli valvonta pitää laittaa kuntoon sitä ennen vastuiden pitää olla jo kunnossa ja kolmantena myöskin niiden sanktioiden pitää olla kunnossa mikäli tehdään vääränlaisia päätöksiä ja se näyttäytyy tahallisena

mikä on ollut hienoa tässä hallituksen linjassa on se että esimerkiksi ministeri virkkunen on sanonut että kannattaa katsoa kaikki omat mallit millä ratkaistaan tämä palvelun haaste ja nämä ongelmat

onko jotain suunnitelmia jo nyt kehitysvaiheessa tai toteutuksessa olevien erittäin energiatehokkaiden koneiden käyttöönotosta

onko siinä kenties elinkeinoelämälle ja teollisuudelle jotain verohyötyä tai vastaavaa että otettaisiin uudet energiatehokkaat koneet laitteet käyttöön

tänään esimerkiksi kasvu työryhmässä ministeri tanskanen sanoi että se on ehkä se nopein asia mikä täytyy saada muutettua yhtenäisempään asiakaslähtöiseen systeemiin

jälkikäteen niin kuin valiokunnan raportissakin todetaan ja valiokunnan asiantuntijoilta kuultiin on todella kallista ruveta tekemään muutoksia mikäli näitä havaitaan ja vielä kun on havaittu näin runsain mitoin

mutta kuten jo aikaisemmin sanottiin nyt me keskitymme vain tästä hallinnosta puhumiseen kun meidän pitäisi keskittyä siihen miten nämä palveluhaasteet ratkaistaan niin että myöskin tämä huoltosuhde ratkaistaan

ehkä tässä kuitenkin jonkinlainen korrelaatio on myöskin vanhojen yhtiöiden osalta

on selvästi nähtävissä että se on sellainen ala josta hyötyisi suomalainen yhteiskunta ja se voisi olla myöskin sellainen sektori joka olisi vahva vientisektori tulevaisuudessa

tämä keskustelunavaus liittyi juuri tähän huoltosuhteen ratkaisemiseen parempiin palveluihin ja sellaisten mallien löytämiseen jotka on hyväksytty myöskin hallituksen toimesta jotka johtavat niihin oikeisiin tuloksiin että me saamme tehokkaammaksi tätä hallintoa paremmaksi palvelua ja sitä kautta mahdollisuuksia kasvulle yritystoiminnalle työllisyydelle ja että tämä julkinen palvelu on tehokasta yhdessä yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajien kanssa

itse esimerkiksi olin kolmisen viikkoa sitten ruotsissa ja siellä on todella monia tuottajia ja kunta on yhtenä järjestäjänä mutta avoimesti katsottaisiin sitä että olisi monia tuottajia

ne ovat hyviä asioita mutta meillä pitää olla sitten keinot toteuttaa ne ja ehkä eri euroopan maissa erilaiset keinot toteuttaa niitä

arvoisa puhemies

meillä pitäisikin olla enemmän kokemusperäistä tietoa rakenteista ja uusista toteutustavoista

ensimmäisessä puheenvuorossani pyysin luovia ideoita molemmilta puolilta ja teidän vastauksenne on että ehdotan yksityistämistä aivan väärä

arhinmäki juuri teki

esimerkiksi yritykset haluavat tällä hetkellä pitää henkilöstöä huonompien aikojen yli kenties estää lomautukset irtisanomiset mahdollisuuksien mukaan

me olemme tiettyjen energia alan toimijoiden kanssa miettineet esimerkiksi mallia että kun puhutaan uusiutuvan energian lisäämisestä vähentäisikö tämä uusiutuvan energian lisääminen tai tavoite jos esimerkiksi taloyhtiö haluaa tuottaa uusiutuvaa energiaa joko lähellä tai jopa kauempana tätä e lukua ja tekisi tavoitetta paremmaksi

toinen tässä on todellinen mahdollisuus uuteen yrittäjyyteen

olisiko tässä jonkinlaista luovaa ajattelua myöskin sillä tavalla että jos myöskin tuotetaan energiaa siellä niin että se ei olekaan vain sitä että levennetään seiniä vaan kenties katsotaan se balanssi millä tavalla tuotetaan

yksi ratkaisu voisi olla vaikka kotitalousvähennyksen laajentaminen näihin kysymyksiin jolloin tulee myöskin henkilökohtaisia kannusteita että saadaan asioita korjattua tai jos tekee sellaisia investointeja jotka varmistavat sen ettei tule kosteusvaurioita sitä voisi myöskin tukea

on olemassa erilaisia näkökulmia

arvoisa herra puhemies

juuri niin kuin pääministeri sanoi että kun otetaan jotakin pois täytyy osoittaa se johonkin toiseen kohtaan ja täytyy olla neutraalisti

yhtäkkiä voitaisiin jatkossa tehdä niin että kaikelle vanhalle toiminnalle voidaan yhtäkkiä lätkäistä jonkinlainen vero jotka on maksettu ja investoitu jo pitkän aikaa sitten ja varsinkin kun se liittyy puhtaaseen tuotantoon

kysynkin edustaja pekkariselta myöskin sitä että kun yksi suomen valtti kilpailukyvyssä ovat olleet juuri nämä mankala yhtiöt eli itselle tuotettu sähkö niin nyt tähän väliin mennään myöskin

minä olen täysin samaa mieltä siitä asiasta että nyt pitäisi puhua tulevaisuudesta pitäisi puhua kasvusta ja ne ehdotukset ovat kuitenkin meillä valitettavasti ristiriitaisia

joissakin ehdotuksissa vasemmalta tulee ensimmäisessä lauseessa että mitä korkeampi verotus ja toisessa lauseessa on että sitä suurempi kasvu mitä yritetään saada

toinen kysymys joka liittyy sitten esimerkiksi valtiovarainministeriön puolelle on että em me me kenties saa tällaisella julkisella rahoituksella aitoa kasvua mutta meidän pitäisi ottaa mallia jostain muusta maasta

esimerkiksi saksassa työmarkkinakysymyksiä katsotaan sisäisesti ja on löydetty kasvua katsotaan sisäisesti niitä kysymyksiä työntekijöiden ja työnantajan kesken

kyllä meidän yhdessä pitäisi löytää ne koulutuksen kasvun tiet ei syyttämällä toinen toisia vaan me tiedämme että me tarvitsemme koulutukseen panostusta

arvoisa puhemies

se on erittäin erittäin tärkeää olisi analysoi tässä salissa niitä uusia ideoita eniten uusia tapoja millä mä voisin käydä

ja paras puhemies hassan oli olisi erittäin tärkeää analysoida niitä uusia ideoita joita me voisimme toteuttaa ja kehittää sen sijaan että me keskitymme lähinnä siihen että me kritisoimme kuinka huonosti asiat ovat

arvoisa puhemies

siihen on haluttu nyt panostaa erityisesti

esimerkiksi ruotsi on ottanut sellaisen mallin että selvästi se pilotoi tässä cleantech hankkeessa esimerkiksi toimittaa intiaan biokaasupusseja ja vastaavia tekee yhteistyötä ja samalla on kansainvälistynyt innovaatiopoliitikkojen kanssa hyvin voimakkaasti

sen takia ihmettelen esimerkiksi sdpn kommentteja joissa te voimakkaasti kritisoitte palvelusetelin käyttöä koska sehän on yksi konkreettinen keino jolla voimme kokeilla erilaisilla toimintatavoilla miten me saisimme parasta mahdollista hoitoa meidän ikäihmisillemme meidän vanhuksillemme kokeilla erilaisia vaihtoehtoja löytää niitä ja toimia samalla puolella sekä yksityinen että julkinen sektori

arvoisa rouva puhemies

edustaja rinteelle sen verran että emme todellakaan ole luovuttaneet vaan yritämme nyt tehdä joitain rakenteellisia uudistuksia että päästään ihan toiseen suuntaan ja uuteen kasvuun

nyt kun edustaja lindtman sanoi että suomi tarvitsee pitkäaikaisen maltillisen palkkaratkaisun olen aivan samaa mieltä tässä mutta olisi mahtavan hieno uutinen kun edustaja lindtman olisi vielä sanonut että suomi tarvitsee myöskin paikallisen sopimisen kulttuurin jossa katsotaan yritysten tilanteet ja myöskin niin kuin ministeri lindström sanoi myöskin että otetaan huomioon henkilöstön asema siinä

kyllä tosiaan hiukan tämä sdpn kommentointi liittyy siihen ja näyttää siltä että ei mentäisi tekemään suunnilleen sopimusta ollenkaan kun se maksaa niin paljon

se olisi uutinen tänään joka voisi olla yksi käänteentekevä asia sitten jatkossa

nyt olisi erittäin tärkeä seikka tietysti miettiä miten tämä teknologian siirto aidosti tehdään ja minkälaisia mahdollisuuksia esimerkiksi suomalaisilla yrityksillä on päästä mukaan niihin hankkeisiin että siitä tulisi aitoa hyötyä näihin kehitysmaihin mutta myöskin näihin yrityksiin jotka ovat suomessa jo maailman huipulla

tehdään maksuperusteinen alvi tehdään tulolähdejaon poisto tehdään yrittäjyysvähennys tehdään normienpurkua tehdään sitä paikallista sopimista

nyt meillä on tekemisen meininki lähtekää mukaan

olisin oikeastaan yhteen yksityiskohtaan kiinnittänyt huomiota

se on sellainen periaatteellinen linja tietyllä tavalla tässä hallituksen uudessa politiikassa että me yritämme tarrautua siihen työttömyyteen heti heti ensimmäisessä vaiheessa ettei näitä pitkäaikaistyöttömiä tulisi ja syntyisi

jos me haluamme suunnata jonkinlaiseen toimintaan eli päästöttömään energiantuotantoon ja vähäpäästöiseen niin eikö pitäisi sitä tehdä eikä korjata joitain muita osa alueita että joku on päässyt hyötymään kun on jo aikaisempina vuosina ja vuosikymmeninä investoinut päästöttömään voimalaan